tässä vaiheessa haluaisin myös vedota hallitukseen ja varmasti me kaikki voisimme kiittää suomalaisia työntekijöitä jotka ovat venyneet ja ovat jäämässä nyt pitempään työelämään

kehitys on sen suuntaista kuin olemme jo useamman hallituksen aikana toivoneet

tänään helsingin sanomat kertoo että me suomalaiset täällä pohjolassa suhtaudumme työelämässä kauemmin pysymiseen hyvin myönteisesti

muutenkin tänään ministeri katainen kertoi meille valtiovarainvaliokunnassa että asenteet suomalaisilla siihen että olemme pitempään töissä ovat myönteiset verrattuna muihin kansoihin euroopassa

ensinnäkin haluaisin kysyä hallituksen edustajilta missä vaiheessa on vanhustenneuvola asia

haluan vain todeta lyhyesti tähän että näyttää olevan niin että näitä järjestöjä ei kovin monta ole jotka tässä käsittelyssä ovat mutta hyvin paljon siitä kuitenkin saadaan syviä tunteita ja mielipiteitä aikaan

arvoisa puhemies

se on hallituksen sisällä ollut kuitenkin yksi päämääristä

toisena haluan todeta sen niin kuin täällä ed

kyllä se vaatii asianmukaisen arvioinnin ja niin sanotun myllyn jonka läpi tämä ajatus käy ettei sitä tästä näin vaan nuijita kiinni että tämä laki menee sellaisenaan läpi

ministeri katainen käytitte erittäin vakavaa sanaa oikeudenmukaisuus

kun tuolla torilla seisoo ja kuuntelee kahvila korvassa ihmisiä niin kyllä siellä tulee ihmisiä sanomaan että he toivoisivat kun he ovat kotona hoitamassa omaista jo vanhat ihmiset että kun sairaalaan joutuu niin olisi lempeämpää hoitoa ja voitaisiin vaikka katsoa ovatko kaikki vanhukset sängyssä onko esimerkiksi kukaan tippunut sieltä alas

pientä fiilausta niin sanotusti on saatu tehdä näihin ulko ja turvallisuuspoliittisiin rakenteisiin mutta pääperiaatteissaan perinteisillä järjestöillä mennään eteenpäin ja mielestäni on järkevää syventää näiden toimintaa ja koettaa saada siellä sitten mahdollisimman laajaa yhteistoimintaa euroopan sisällä pohjoismaiden sisällä ja sitten tietenkin kansainvälisesti kauemmas euroopan unionin ulkopuolelle ihan transatlanttisia maita ajatellen ja sitten venäjää tietenkin

ja loppuun

ymmärrän että kaari utrion kannanotto tästä kuolinpilleristä on herättänyt valtavan keskustelun mutta ihmettelen sitä eikö teille kenellekään todellakaan kukaan ole koskaan tätä kertonut

minä en nyt lähde etsimään sitä paperia jonka pohjalta puhuin mutta asuminen ja kiinteistöveron korotus ja lämmityksen korottaminen ovat ikäviä asioita joita mielestäni tulisi viimeiseen asti koettaa välttää että niitä ei nosteta koska ihmisten on asuttava täällä pohjolassa

ymmärsinhän puheenne oikein

otan esimerkin yhdestä verovähennysasiasta joka on ollut ainakin kauppalehden ja muidenkin tahojen kannalta erittäin positiivinen

se on tuonut harmaata taloutta näkyville se on luonut uusia työpaikkoja ja ennen kaikkea se on auttanut kotitalouksia ja perheitä jaksamaan tekemään töitä ja voimaan paremmin

tietenkin jos nyt lähdetään pilkkua viilaamaan niin voidaan katsoa pitääkö olla joku tietty määrä neliöitä joita saa olla per ihminen minkä jälkeen väljempi asuminen on kerska asumista

arvoisa rouva puhemies

olen sitä mieltä että ei pelkästään siltä pohjalta että kaikki verovähennykset ovat huonoja voida lähteä politiikkaa tekemään

rehula varsin hyvin valaisi tämän asian sisällön ja kysehän on niin suurista summista että niitä ei kukaan varmasti meistä voi oikeasti ymmärtääkään

asuminen ei ole kerskakulutusta eikä syöminen eikä työnteko mutta kerskakulutusta voi olla joku ökyautojen käyttäminen taikka muskeliveneiden käyttäminen

kyllä peräänkuulutan sitä että tämä asia otetaan mietintämyssyyn ja jäädään katsomaan mitä asialle voidaan tehdä kun verotusta kehitetään ja otetaan huomioon myös nyky yhteiskunnan arvot

kun nyt ed

arvoisa puhemies

tässä yhteydessä tietenkin voisi puhua eläkeläisten ostovoimasta tai eläkkeensaajien eläkkeiden ostovoimasta eläkkeiden tasosta taitetusta indeksistä ja ikärasismista mutta haluan pysyä asiassa ja sanon että totean tyydytyksellä että minusta tässä tilanteessa on järkevää jatkaa tämän lain voimassaoloaikaa suhtautua siihen sillä tarkkuudella mikä sille kuuluu ja olla tyytyväinen että rahastoa pystytään kasvattamaan että osakkeita ei jouduta myymään koska rahalla on hyvin liukkaat jäljet

mutta haluaisin muistuttaa että emme ole suinkaan suomessa yksin näitten ongelmien kanssa vaan se on myös euroopan ja myös amerikan ongelma että koko talouselämä on aika lailla kriisissä koko globaalilla alueella

jos ne tietenkin sitten menevät eläkkeisiin niin se on hyvä mutta jos ne häviävät vain huonojen sijoitusten vuoksi ja huolimattoman hoidon vuoksi niin sehän on erittäin huono asia

komi otti hyvin esille sen että tämä lisätalousarvio myöntää lisää rahaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan joka on saanut lisää resursseja

mielestäni tämä tulee varsin tarpeeseen koska olen joutunut siihen liittyvien asioiden kanssa useina vuosina tekemisiin ja nähnyt että siellä työntekijät ovat kovan paineen alla ja sitten tietenkin ne jotka hakevat muutosta myöskin joutuvat odottamaan kohtuuttoman pitkään ratkaisuja

en halua nyt mainita nimiä mutta kun seuraa poliittista keskustelua tai entisten keskeisesti vaikuttaneiden poliitikkojen puheita nykypäivänä niin näkee että heidän arvonsa ovat muuttuneet selkeästi niin sanotusti pehmeämmiksi

halutaan tehdä hyvää halutaan pelastaa luontoa halutaan auttaa ihmisiä kotimaassa ja ulkomailla

toiset asiat ottaen huomioon sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan lisäresurssit koskevat läheisesti ihmisten arkielämää ja niitä on mielestäni kolme merkittävää seikkaa

kyllä näen hyvin pitkälle juuri niin kuin ed

räsänen täällä sanoi sanon sen nyt ihan selkosuomeksi että eikö se olisi päinvastoin järkevää ottaa vastaan näitä yksityisten ihmisten tekemiä rahoituksia

silloin ei tarvitsisi verovaroista jakaa niin paljon rahaa kehitysyhteistyöhön

kuka tietää kuinka paljon sitten aukeaisi rahahanoja kun tämä mahdollisuus annettaisiin annettaisiin verovähennysoikeus myös kehitysyhteistyölle

samoin mieltäni lähellä olevaan ammatilliseen koulutukseen lisätään opiskelijapaikkamääriä ja siihen tulee lisää määrärahoja

ehkä se kannattaisi kokeiluluonteisesti tehdä esimerkiksi kokeilulaiksi vain joksikin aikaa ja sitten lopettaa jos näkee että se on nyt päättynyt tähän kuluu myös new age säveltäjänä ja asia lähetetään pardubravan että lähde keskustelua varten ja ysitiellä tai huono idea

kyllä meidänkin jaoston teksti olisi jäänyt varsin laihaksi ja saattaa olla että tekstiä ei olisi tullut laisinkaan mutta onneksi sain valiokunnan pään kääntymään varsinkin nyt meksikonlahden öljyonnettomuuksien myötävaikuttamana että siellä on tekstiä öljyonnettomuuksista

se tietenkin maksaa mutta on huomattavasti edullisempaa ennalta ehkäistä sitä kuin sitten korjata mahdollisia tapahtuneita onnettomuuksia

koska meriliikenne jatkuvasti lisääntyy itämerellä ja erityisesti suomenlahdella on myös suurempi riski sille että onnettomuus sattuu

kun nyt taloudelliset ajat ovat mitä ovat ja eletään tavallaan niin kuin kansainvaellusten aikaa niin kyllä suomalaistenkin pitää uskaltaa olla omalla linjallaan ja uskaltaa tehdä rohkeita päätöksiä

siksi on hyvä että ainakin alustavasti jaostossa lupasimme että tulemme paneutumaan asiaan tulevan budjetin puitteissa tarkemmin

mielestäni ed

tällä aloitteella ihminen joka joutuu työttömäksi pysyy tällä pienellä tienestimahdollisuudella työn syrjässä kiinni siis pysyy työelämässä

päivärytmi saattaa säilyä paremmin sosiaalinen yhteisö säilyy ja tuntee kuuluvansa tiettyyn sosiaaliseen ryhmään joka on ihmiselle äärettömän tärkeää

myös me osoitamme tällä ratkaisulla jos me toteuttaisimme tämän aloitteen oman arvostuksemme työtä kohtaan

olen sitä mieltä että lakko oikeus on hyvä se on meillä nyt olemassa ja se tulee säilyttää

kannattaisi myös miettiä sitä kun nokian yksi ex johtajista en nyt muista valitettavasti hänen nimeään puhui että osa aikatyöttömyydelle pitäisi antaa myös mahdollisuus

mutta laittomat lakot tulee sanktioida voimakkaammin kuin tällä hetkellä

ehkä näistäkin pitäisi tehdä niin kuin täällä mainittiin omaishoitajat jonkinlainen niin sanottu pakettiratkaisu ja kerätä näitä yhteen

lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö sekä fyysinen tai henkinen pahoinpitely tai kiusaaminen on aina tuomittavaa

lapset eivät voi puolustautua ja siksi lapsille pitää löytyä kaikki mahdollinen tuki ja turva lainsäädännöllä ja kaikilla muilla keinoilla mieluummin tietenkin porkkanalla kuin kepillä

mutta sitten tietenkin sen joka sortuu väärinkäytöksiin pitää saada myös riittävä sanktio ja tietenkin mahdollisimman nopeasti

kaiken kaikkiaan lapsien asioiden hoito joka elämänalueella niin että ne ovat hyvin hoidettuja ja asianmukaisia on äärimmäisen tärkeää

viime aikoina se ei kuulu tähän mutta sivuaa myös tätä lapsireumapotilaiden asemasta on puhuttu ja sitten olen myös kuullut että esimerkiksi lasten hoitoon tarvittavia sairaalapaikkoja tehohoitopaikkoja ei näytä olevan riittävästi ainakaan täällä pääkaupunkiseudulla

omalta osaltaan tämäkin lakialoite joka koskee rikoslakia ajaa tätä asiaa

arvoisa puhemies

uskon että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö jos siitä pääsee pelkällä sakolla on vastoin suomalaisten valtaosan oikeustajua

kyllä sanktion pitää olla toisenlainen niin että se tuntuu

hän on aivan erityisesti maininnut perustuslain täällä asian josta kuitenkin aivan liian harvoin puhutaan sillä vakavuudella mikä sille kuuluu

tämä esitys että myös laitoksessa oleva henkilö voi valita kotikunnakseen sen missä on perhettä eli puoliso vanhempi lapsi tai sisarus on mielestäni hyvä

ehkä se kuitenkin olisi taloudellisempaa hoitaa laitoksessa olevat henkilöt lähellä näitä välittäviä ihmisiä kun ajatellaan että työssä käyvät lapset voisivat käydä auttamassa kyseistä henkilöä

ehkä voitaisiin kuitenkin jossakin kohtaa sitten myös saada hoitoa inhimillisemmäksi tasokkaammaksi ja ehkä myös osaltaan edullisemmaksi

haluan ottaa esille sen asian että kun kunnat suomessa nyt yhdistyvät ja hakevat yhteistyötä niin toisaalta on aika huvittavaa seurata että varmasti useassa kunnassa ihan huomaamatta näitten laitoksissakin olevien ihmisten kotikunta muuttuu kun kunnat sulautuvat yhteen

eli kyllä tässä pakostakin tulee kehitystä sitä ei voida estää

kyllä oma motivaatio tupakoinnin lopettamiseksi on kaikista tärkeintä tietenkin myös tiedon lisääminen mutta sitä ainakin mielestäni tällä hetkellä nuoret ja kaikki ihmiset saavat riittävästi

tupakoinnin ehkäisy on tärkeää siis monesta eri syystä

olen ed

heinosen linjalla ihan samaa mieltä siinä että käytän ihmisten ohjauksessa ja päätöksenteossa ja lasten kasvatuksessa ja kaikessa toiminnassa mieluummin sitä porkkanaa kuin keppiä

uskon että se kuitenkin toimii paremmin kuin pakko tai uhkailu tai kiristys puhumattakaan sitten kuten puhutaan leikkisästi jopa lasten lahjonnasta

on oltava myös muita keinoja tehdä tehokkaampaa tupakankäytön ehkäisytyötä

ukkolakin kertoi niin kyllä jokaisessa kunnon kodissa ja koulussa opetetaan se että tämä liittyy tähän filmiin kuten se että sarjakuvat ovat sarjakuvia ja toista ei saa lyödä ja tämä on vain elokuvaa

arvoisa puhemies

mutta lasten kasvatus on yksi maailman vaikeimmista tehtävistä

tuntuu siltä että näissä kansainvälisissä järjestöissä vain suuret maat voivat siellä vaikuttaa ja että nämä maat määräisivät tahdin

tupakkahan aiheuttaa lukuisia syöpiä

tietenkin näitä järjestöjä voidaan myös sitten muunnella ajassa paremmin toimiviksi niin kun täällä näitä heittoja nyt esitettiin

täällä on tulossa lakialoite muun muassa siitä että rokotteet tulisivat kelakorvauksen piiriin ja esimerkiksi kohdunkaulan syövän ehkäisyssä rokotteet ovat yksi hyvä keino ja sitten tupakoinnin lopettaminen on tärkeää

kiljunen ja ed

laukkanen selvittivät kansainvälisten järjestöjen toiminnan ja perusperiaatteet nämä turvallisuusjärjestöt toimivat mielestäni hyvin siksi että kansanedustajat voivat vaihtaa mielipiteitään keskenään vapaammin ja toistuvasti eri teemojen tiimoilta

eli tupakka aiheuttaa hyvin paljon syöpää mutta myös etenkin verenkiertohäiriöitä ja heikentää mieskuntoa hyvät herrat se kannattaa aina muistaa

toisaalta kansanedustajat pääsevät sitten palaamaan omiin kotimaihinsa ja tietenkin kertomaan asiat täällä omissa valiokunnissaan yhteistyökumppaneille kansalaisille ja ennen kaikkea hallitukselle

on aivan toinen asia kuinka kukin edustaja pitää tällaisesta toiminnasta